silloin kun parannetaan työttömien etuja ja valmistellaan niitä niin se on hyvin vaikea prosessi mutta leikkaus onnistuu tuosta vain

esimerkiksi nuorten työttömyysturvan kestoa on lyhennetty lyhyen työurakokemuksen perusteella sanktiot ovat osin koventuneet ja on tehty myöskin indeksimuutoksia

arvoisa puhemies

tämänkin hallituksen esityksen yhteydessä joutuu pohtimaan kansallisen lainsäädännön ja edunvalvonnan suhdetta eun direktiiveihin

satoselle siitä että tämä on aivan totta että se asia mistä me olemme kritisoineet ei ole kaikista suurin asia tässä hallituksen esityksessä ei hallituksen esityksessä valiokunnan mietinnönkään jälkeen

ministerin tehtävä ja velvollisuus on kyllä viitsiä silloin kun on näin tärkeästä edunvalvonnasta kysymys euroopan unionissa

tämän hallituksen esityksen ydin on siinä että se mahdollistaa kermankuorinnan suuremmissa keskuksissa ja vaarantaa ajan myötä postinjakelun haja asutusalueilla

jos nähdään että siinä ei ole logiikkaa niin kyllä kai on aivan oikeutettua että sitä logiikkaa perätään varsinkin sen jälkeen kun työelämävaliokunnan lausunto oli aivan yhdenmukainen sen kanssa mitä vasemmistoliiton edustajat hallintovaliokunnassa vastalauseessaan esittivät

mutta kuinka se voi olla hallinnassa siinä tilanteessa jos me emme tiedä tälläkään hetkellä ei kukaan viranomainen tiedä kuinka monta ulkomaalaista työntekijää täällä on

esityksessä oletetaan että yleispalveluvelvoitetta kaventamalla ja palvelutasoa leikkaamalla yleispalvelu voidaan edelleen rahoittaa omilla ja itellan muiden markkinaehtoisten tuotteitten tuotoilla

silloin katsotaan näin että nämä ulkomaalaiset olivatpa he millä perusteella maahan tulleita hyvänsä ovat vieneet suomalaisten työpaikat väärinkäyttävät sosiaaliturvaa ja silloin koko tämä ongelma tulee silmille

epävarmuus rahoituksesta ja tehostamiskeinoista on synnyttänyt toimialalle vaikean työmarkkinatilanteen niin kuin me olemme tänä päivänäkin saaneet nähdä

esityksessä perustellaan että itellan talouden vaarantuessa on tarkoitus hyvittää osa nettokustannuserosta jos yleispalvelun kulut muodostuvat kohtuuttomiksi

arvoisa puhemies

liittyen työllisyysperusteisiin siirtomenoihin investointeihin niiden volyymiin valtiovarainvaliokunta mietinnössään toteaa että valiokunnan saaman selvityksen mukaan niillä on ollut suuria myönteisiä vaikutuksia elinkeinoelämän kehittämiseen

täytyy myös muistaa kuinka postilaki vaikuttaa yhdessä tämän esityksen kanssa

osoittaako tämä sitten kun tämä on ollut kaikkein tuottavin ja tehokkain tapa tukea elinkeinoelämää ylipäätään sitä mikä todella hallituksen reagointikyky on

hallituksen esitystä tulee arvioida sekä taloudellisten että työllisyyden vaikutusten osalta mutta myös viestintäpoliittisesta näkökulmasta eli siitä näkökulmasta millaiset tosiasialliset mahdollisuudet kansalaisilla on saada tietoa

erityisesti pitäisi muistaa sen kauimmaisen kylän perimmäisen mökin asukas

kännykät eivät kuulu laajakaista jää vain haaveeksi valtion palvelut ovat karanneet yhä kauemmaksi ja nyt sellainenkin perusasia kuin postinjakelu asettuu kyseenalaiseksi

jatkossa voi syntyä tilanne kun tiedetään mikä on valtion velkaantumisvauhti että joudutaan toteamaan että kun rahaa ei ole niin sitä ei sitten ole eikä ole mitään muuta keinoa enää kuin karsia palveluista

arvoisa puhemies

lyhyesti vielä se negatiivinen noidankehä joka tästä muutoksesta saattaa seurata

ensinnäkin arvonlisävero ruokkii entisestään nettilehtien käyttöä toiseksi lehtitilaukset vähenevät sosiaalisesti ja taloudellisesti valikoivasti

kilpailutilannetta tasoittaisivat kaikille yrityksille asetettavat laatu ja saatavuusvaateet

ilmoitustulot supistuvat tilauksista saatavat tulot vähenevät kannattavuus heikkenee minkä seurauksena työntekijöitä irtisanotaan niin lehtitaloissa kuin jakelu ja kuljetusyrityksissä ja edelleen valtion verotulot vähenevät lisääntyvän työttömyyden ja kannattavuuden laskun vuoksi

nyt käy niin että hyödyn kuorivat suuret yritykset ja valtiolle jää tappion takaajan rooli eikä rahoitusrakennetta ole edes avattu hallituksen esityksissä

tästä syystä esitän että esitys hylätään ja jos se ei tapahdu esitän hyväksyttäväksi seuraavaa lausumaa ja sekin on edustajien pöydälle jaettu

zyskowiczin kanssa olen siinä samaa mieltä että suomellakin ja myöskin muilla eu mailla olisi ollut vaikuttamisen paikka silloin kun bulgarian ja romanian jäsenhakemuksia arvioitiin

työelämä ja tasa arvovaliokunta vieraili noihin aikoihin juuri paikan päällä kummassakin maassa ja kyllä siellä saattoi havaita sen että poliittinen eliitti siellä juhli tulevaa jäsenyyttä mutta tavallinen kansa ei ollut niinkään varma niin että kyllähän tässä on semmoinen analogisuus tämän välimeren maiden valtiontalouden tilanteen kanssa ennen kaikkea kreikassa

minä olen kyllä pikkuisen eri mieltä ministerin kanssa siitä kuinka paljon tämä selventää kaiken kaikkiaan tätä määräaikaisten työntekijöitten käyttöä

nythän tämä kyseinen lainkohta on jaettu tässä hallituksen esityksessä kahtia mutta sisältö ei muutu kauhean paljon

hallituksen esityksessä on mainittu muun muassa englannin norjan ranskan ja saksassa muun muassa baijerin osavaltion metsäorganisaatioitten malli ja siellä nimenomaan on todettu se että ne organisaatiot voivat mennä konkurssiin

aikaisemmin oli niin että kun on ilman perusteltua syytä tehtyjä toisiaan seuraavia määräaikaisia työsopimuksia niin niitä on pidettävä toistaiseksi voimassa olevina ja uudessa sanotaan

kaikki näkivät ongelmat mutta ei ollut tahtoa ei halua puuttua siihen ongelmaan ja nyt sitten korjataan niin taloudessa kuin tässä romaniongelmassakin sitä satoa mikä on osin meidän itsemmekin aiheuttama

voipi olla että näiden asioitten suhteen tulee ihan lähiaikoina uutta tietoa ja kysynkin ministeri tiilikaiselta että jos esimerkiksi saadaan uutta valoa siihen että ensinnäkään destia päätös ei velvoita siinä ei ole mitään yleistä yhtiöittämisvaadetta suomen metsäorganisaation suhteen euroopan unionin maissa on lukuisia eri malleja kuinka hoidetaan valtion kansalaisten yhteistä maa metsä ja vesiomaisuutta mitään sellaista eu pakkoa ei ole mitä te sanotte ja meillä on jo nytten lukuisia esimerkkejä siitä että asioita voidaan hoitaa monella tapaa niin mikä takaa seuraavien eduskuntien suhteen sen kenen taseissa yhteinen omaisuus on ja kenellä ne yhtiön osakkeet ovat jos yhtiömalliin mennään

kun määräaikaisten työsopimusten lukumäärä tai niiden yhteenlaskettu kesto taikka niistä muodostuva kokonaisuus osoittaa työnantajan työvoimatarpeen pysyväksi niin minä en oikein jaksa uskoa että tämä ongelma tällä poistuu

siltä osin olen vähän samaa mieltä mitä on kunnallisen työmarkkinalaitoksen ja suomen yrittäjien paperissa vaikka lähestynkin tätä asiaa toiselta puolelta

mutta se tavoite ei voi olla oikein että jos yrittäjä elää yhden toimeksiantajan armoilla sillä lailla että vuosi vuoden jälkeen tulee lukematon määrä määräaikaisia toimeksiantosopimuksia niin sitten vielä tämä riski siirretään työntekijän kannettavaksi samalla logiikalla että jos yrittäjä elää epävarmuudessa niin on ihan oikein että työntekijäkin elää vähintään yhtä suuressa epävarmuudessa

se että tällä tapaa yrittäjäriski siirretään lopulta työntekijäriskiksi ainakin sen irtisanomisajan korvauksen ja palkan verran ei voi olla oikein

arvoisa puhemies

mietin tuossa ennen edustaja virtasen puhetta että vieläköhän on niin että vasemmistoliitolla on sitten toinen jalka vielä hallituksen ovenraossa ja toinen jalka tukevasti ilmassa mutta edustaja virtasen puheenvuoro selvensi kyllä näitä hänen ja varmaan vasemmistoliiton ryhmän lin jauksia

tässä esityksessä iso ongelma on se jos ajatellaan koko hallituksen esitystä että se rappaa myöskin pienituloisia työttömiä joiden ansiosidonnaisen turvan ansiotaso ei ole kauhean korkea

joka tapauksessa kun henkilö joutuu työttömäksi hän saa nyt tämän muutoksen jälkeen kaksinkertaisen rangaistuksen eli hän joutuu pois siitä työstä tulotaso putoaa reilusti ja hän putoaa vieläpä heikommalle työttömyysturvalle kuin aiemmin

taksimatkoissa olen jonkunlainen asiantuntija kun alkuvuodesta en hävinnyt edustaja soinille kultamitalisijan kuin muutamalla kymmenellä eurolla mutta sijoituin hyväksi kakkoseksi mistä sainkin runsaasti palautetta

kokonaisuudessaan niin kuin sanottiin myöskin toimeentulotukimenot tulevat varmasti tämän muutoksen myötä kasvamaan

itse pelkään että tämä muutos valmistelee jatkoa työttömyysturvan suhteen siksi painavia puheenvuoroja on käytetty työttömyysturvan keston rajaamisesta työttömyyskorvaustason porrastamisesta

ensinnäkin syrjäseudulla tosi puheessa taksikyytien saatavuus palvelun taso ja totta kai myös hinta ovat ihan avainkysymyksiä

ja näitä työttömyysturvan legitimiteettiä hyväksyttävyyttä murentavia toimiahan on tehty pitkin matkaa usean vuoden ajan

on aika hurja tilanne se että jos vanhempi kansalainen yrittää saada siitä naapurista vapaana olevan taksin ajamaan hänen tilaamansa kyydin niin taksikeskuksesta sitten tarjotaan ehkäpä kymmenien kilometrien päästä jotain toista taksia joka ei edes välttämättä ole vapaana

arvoisa puhemies

se riippuu vähän tilanteesta onko yrittäjä pääasiassa toimeksiantosuhteessa yhteen toimeksiantajaan tai hakee markkinoilta sitten toimeentulonsa hyvin monesta lähteestä

kuitenkin tämä tuttu taksimies on vanhemmalle väelle ollut äärimmäisen tärkeä turvallisuuden kannalta ja tämä on voinut sen kyydin ohessa hoitaa muun muassa kauppa ja postiasioita ja olla apuna myöskin viranomaistapaamisissa niin kiinteä se palvelussuhde on ollut

useinhan käy sitten niin että yrittäjä olipa hän sitten yksin työsuoritukseen osallistuva yrittäjä tai hänellä on palkollisia tulee ajan oloon täysin riippuvaksi siitä yhdestä toimeksiantajasta mikä on äärimmäisen haavoittuva asema sille yrittäjällekin olipa sitten yksinään tai oman työvoimansa kanssa siinä tilanteessa

tämän muutoksen myötä hinta nousee omavastuu lisääntyy ja palvelu heikkenee

näitä taksimatkoja keskittämällä vääjäämättä tullaan siihen tilanteeseen että suurempien paikkakuntien taksit juuri ne jotka ovat lähellä sitä sairaalaakin tai terveyskeskusta pystyvät pitämään puolensa ja syrjäseutujen viimeinenkin palvelu lähtee silloin kun se taksiyrittäjä tekee sen päätöksen että hän ei enää jatka siinä tehtävässään siinä epävarmuuden tilassa

se mitä tuossa epäilin tämän lain toimivuudesta liittyy siihen että kun yksittäisen työsuhteen osalta työn luonteesta sijaisuudesta harjoittelusta tai muista näihin rinnastettavista syistä riippuen tämä sisällön arviointi ei muutu ja sitten puhutaan työsuhteitten ketjuttamisesta ja että se kriteeri tiukentuisi sen suhteen niin en oikein jaksa uskoa että tämäkään olisi vielä sitten niin yksiselitteinen tulkinta

kun kansallista lainsäädäntöä ollaan muutamassa nytten siitä johtuen niin näettekö te uhkaa että eun poliittinen paine tekee sen että tämän avunannon muoto sisältö ja aikataulu pyritään yhdenmukaistamaan ja että tämä kansallinen harkinta siltä osin kapenee tulevina aikoina

toivon mukaan se selkeyttää ja parantaa määräaikaisten työntekijöitten tilannetta mutta jos olisi ollut mahdollista niin näissä neuvotteluissa olisi voitu saada parempikin tulos niin että jatkossa ei sitten enää korkeimman oikeuden ratkaistavaksi jäisi näin isoja ja hankalia tilanteita vaan lainsäädäntöteitse jo aiemmin pystyttäisiin hakemaan semmoinen selkeä ja ennustettava ratkaisu

kun viitattiin tähän turvallisuusympäristön muutokseen niin huomasin julkisuudessa heinäkuulta ministerin avoimet spekulaatiot siitä että ahvenanmaan asema on muuttunut

arvoisa puhemies

jotta tämä problematiikka ei menisi liian yksinkertaiseksi niin pitää ottaa vielä esimerkki semmoisesta yksinyrittäjästä joka on pääsääntöisesti toimeksiantosuhteessa yhteen toimeksiantajaan

itse asiassa käy monesti niin että kun työ ja elinkeinohallinnon puolella on aivan erilainen yrittäjätulkinta kuin verottajan puolella niin tämä kyseinen työntekijä on voinut saada jopa työ ja elinkeinoministeriön puolelta tukea siihen työnsä tekemiseen niin että alkaisi yrittäjäksi ja verottajan tulkinta on sitten se että se sanoo että sinä et olekaan yrittäjä

koska olet pääasiassa toimeksiantosuhteessa yhteen ainoaan toimeksiantajaan niin et haekaan markkinoilta toimeentuloa niin kuin yrittäjän pitäisi hakea

kun aikaisemmin työ ja elinkeinoministeriö on antanut tukea että henkilö voi alkaa yrittäjäksi niin verottajan tulkinta voikin olla niin että tämä kyseinen yrittäjä onkin palkansaaja

elikkä tässä tulee vielä sellainen tilanne että vaikka ensi alkuun on oletettu ettei työsuhdetta ole olemassakaan niin henkilö on tosiasiassa työskennellyt samassa tilanteessa kuin tämmöinen henkilö jolla on ollut määräaikaisia toistuvia työsopimuksia perä perään

kaikki kansanedustajat tai ministerit varmaan allekirjoittavat jonkunlaisen nuorten yhteiskuntatakuun tavoitteen mutta tämmöisen yleisen hymistelyn rinnalle pitää kyllä nostaa realismia

ja kun yhteiskuntatakuu lähtee siitä että se ei kuitenkaan takaa sitä työtä siis joskus se voi tehdä mutta se ei ole työpaikkatakuu työhallinnon toimenpide voi olla liian kevyt jäljelle jää koulutus niin kuinka tämä koulutuksen supistaminen sopii yhteen tämän nuorten yhteiskuntatakuun kanssa

metsähallitus on jo nytten jos lähdetään sieltä kannolta tehtaalle hakkuutyön ulkoistanut lähikuljetuksen ulkoistanut kaukokuljetuksen ulkoistanut maanmuokkauksen ulkoistanut osin uudistamistyöt ja taimikon hoidon

ne nyt ovat jo kilpailutettuja ja jos puolalainen firma tulee suomeen ja hoitaa velvoitteensa se voi tulla sinne teidän entiseen kotikuntaanne minne ne olivat jo tulossa mutta onneksi niiden taustat eivät pitäneet ja ne joutuivat kilpailusta vetäytymään

sitten jos ajatellaan niin mikä on se eu pakko joka kieltää myymästä valtion omaisuutta sitä metsäomaisuutta jos puhutaan puutavarasta olipa se muoto yhtiömuoto tai sitten muu organisaatio

arvoisa puhemies

aina silloin kun huomaan että on olemassa vaara että olen edustaja satosen kanssa samaa mieltä se panee lukemaan hallituksen esityksen tavallista tarkemmin kun siinä on käynyt sitten niin että jos edustaja satonen ja minä olemme olleet samaa mieltä niin aika monta prosenttia niistä meidän mielipiteistämme on sitten osoittautunut myöhemmin vääräksi

arvoisa puhemies

minusta tässä lakialoitteen valmistelussa ja käsittelyssä tapahtui paha tyylirikko kun tässä aloitteen pääasiallinen sisältö kappaleen alla ensimmäisessä virkkeessä sanotaan että veteraanien kunniallisesta kohtelusta huolehtiminen on kaikkien eduskuntaryhmien jakama tavoite

mutta aivan yhtä lailla oli se kuka hyvänsä jos osoittaa tämmöistä yleistä piittaamattomuutta rangaistuksesta siitä mikä on oikein ja väärin niin silloin on varmaan parempi ottaa taka askelia

no varmasti onkin mutta kuitenkin sitten haluttiin jättää kolme edustajaa tämän aloitteen ulkopuolelle ja sivuuttaa heidät kokonaan

tässähän nyt palautetaan tätä muuntorangaistusta tosin tiukoin ehdoin ja vain osin

en osaa sanoa kuinka hyvin tämä toimii sitten jos ajatellaan tuommoista alan miesten kööriä jolla on juomisesta puute ja siinä lähellä on joku pieni kioski huoltoasema tai kauppa jossa on sitten se yksi pamilainen myyjä

se oli minusta asiallista menettelyä se huomioi kaikki eduskuntaryhmät

kyllähän nämä osaavat sitten kiintiöidä jos ovat tulleet lähelle rajaa että kenen kestää vielä käydä hakemassa juoksukaljaa ja sitten laitetaan se kaveri asialle jolla on kiintiöstä vielä käyttämättä

esimerkki hyvin läheltä

on olemassa kymmeniä vuosia toiminut työväenyhdistys tämmöinen yleinen aatteellinen yhdistys jossa on aikoinaan päätetty että se on kattojärjestö monelle hyvin monelle jäsenjärjestölle

eduskuntavaaleissa puoluejärjestö sitten asettaa ehdokkaan tukee ehdokasta mutta on mukana tässä kattojärjestössä jäsenjärjestönä

mutta kuitenkin tuo iso periaate on minusta tärkeä elikkä jos rikotaan lakia jos tehdään väärin niin siitä aina seuraa joku rangaistus

sitten tämä samainen kattojärjestö myöskin tukee tätä samaa ehdokasta ja sitten näissä jäsenjärjestöissä ja tässä kattojärjestössä ovat vielä johtotehtävissä samat henkilöt

miten nämä velvollisuudet hoidetaan niin että siitä ei jälkikäteen tule puheita kun tässä ei ole mistään semmoisesta pelaamisesta kyse vaan tämmöinen järjestörakenne on aika monessa paikassa syntynyt ihan historiallisen kehityksen tuloksena

talousarvion käsittelyn yhteydessä on syytä puhua määrärahojen lisäksi myöskin politiikan linjasta ja sisällöstä

kyllähän se on aivan selvä asia että perinteisestä maanpuolustuksesta tingitään jo liiankin kanssa samaan aikaan kun varustetaan ja panostetaan nato yhteensopivaan teknoarmeijaan joka on todella kallis siitä osoituksena kaksi viimeistä ohjushankintaa se että hornetit varustetaan ilmasta maahan iskukyvyllä mikä muuttaa niiden käytön luonnetta aivan kokonaan ja sitten on päätetty hankkia tykistöohjuksia jotka voivat kuljettaa mukanaan ydinaseita

tässähän käytetään pohjoismaista yhteistyötä verukkeena jotta voidaan jatkaa nato lähentymistä ja kun tässä on ihan selvä ketju että islannin jälkeen aletaan keskustella baltiasta ja sen jälkeen onkin kyky osallistua johonkin ilmaiskuun vaikkapa syyriassa tai vastaavassa kohteessa niin koska ja keneltä tuli ensimmäisen kerran aloite että suomen pitää osallistua islannin ilmatilan valvontaan

arvoisa puhemies

minä olen itsekin kiertänyt skalin ja aktn tilaisuuksia kohtuullisen paljon

sieltä saatu palaute tukee tätä lakialoitetta

olen itsekin saanut reilumman puoleisesta ylinopeudesta sakot vähemmästä ylinopeudesta rikesakot olen saanut kännykkään puhumisesta yhtä aikaa lievän ylinopeuden kanssa sakot ja ajanut yhden porokolarinkin

ainakin itse kun arvioin näitä tekoja niin minusta kaikista raskauttavin oli tuo kännykkään puhuminen ajon aikana

mutta ihan tosipuheissa tämän aloitteen pohjalta olisi mahdollisuus laatia joustava tarkoituksenmukainen helppo ymmärrettävä ja kaikkia osapuolia palveleva käytäntö ja nämä kaikki hyvät puolet olisi mahdollista yhdenmukaistaa